muutoksenhaku kohdistuu alueellisen elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksen suojelupäätöksestä ympäristöministeriöön ja vaarantamispäätöksestä toimivaltaiselle hallinto oikeudelle

meillä on pääkaupunkiseudulla paljon nimenomaan rakentamiseen kaavoitettua maata mutta sitä ei oteta käyttöön

se ei ole huutokauppa erityisesti sen takia että kukaan muu ei ole tehnyt mitään selkeätä parannusehdotusta ei myöskään valtioneuvosto

on tietysti ihan hieno asia ministeri anttila että hallituspuolueet ovat päässeet sellaiseen yksimielisyyteen joka mahdollistaa ympäristöministeriön suoran vaikutuksen luontopalveluihin

pitäisi rohkaista kuntia painostamaan tässä asiassa tai tekemään ratkaisuja jotka nopeuttavat näiden kaavoitettujen maa alueiden rakentamiseen ottamista

arvoisa herra puhemies

jaana keksiä käynti oli jo seuraavissa ajatuksissa arvoisa puhemies

lauri oinonen otti tässä esiin

arvoisa puhemies

tällä tavalla arvoisa puhemies haluaisin todellakin tähän keskusteluun puuttua ja todeta että tässä on kyllä ympäristövaliokunnalle pähkäämistä nimenomaan tässä laatukysymyksessä minkälaista maankäyttö ja rakennuslain laatua me tässä nyt teemme

arvoisa puhemies

silloin ilmeisesti näin ei vielä ollut

on täysin luonnotonta että me emme menehdy välttämättä vaikkapa vatsalaukun syöpään jos me sellaisen saamme

sillähän on hyvin paljon tällaista yleisen edun valvontatehtävää ja sen pitäisi myöskin ehkäistä ja torjua ympäristövahinkoja ja haittoja ja niin edelleen

varmasti tähän liittyy myöskin se että asia saatiin näyttämään hallituksen perusteluissa siltä että tehtäisiin nyt tässä erityinen kädenojennus tämän kotitalousvähennyksen

siinä on myös tämä detaljinsuojelumahdollisuus siis kiinteistön interiööriin liittyvä mahdollisuus joka on uusi

on täysin luonnotonta että meiltä on hävinnyt sellainen kuin lasten tuberkuloosikuolleisuus kun heistä tuli enkelikasvoisia ja punaposkisia ja loistavasilmäisiä ennen kuin he kuolivat

syynä tähän varhaiseen kuolemaan on usein väkivalta tupakoinnista johtuvat sairaudet yleensä sydän ja verisuonitaudit mutta keskeisenä alkoholin väärinkäyttö

mietintökin on mielestäni hyvä ja osoittaa valiokunnan aktiivisuutta ja valiokuntaneuvosten samalla tavalla aktiivisuutta ja tietotaitoa ja se myöskin jalostui vielä valiokunnan ensimmäisessä käsittelyssä joka oli samalla toinen käsittely

tällöin oma dubioni on se että kun se kuitenkin on elyn lausunto mikä sieltä tulee niin sen pitää olla ikään kuin yhteinen mielipide

onko mitään mahdollisuuksia että kalastusneuvosto yleensä pääsisi sellaisiin päätöksiin että eu lopettaisi ylikalastuksen

näin ollen ehkä jokin asia on kehittynyt siihen suuntaan että luonto ei meitä enää hallitse vaan me olemme pystyneet hallitsemaan itse omaa elämäämme

jos siellä ollaan eri mieltä

pulliaisen kritiikki myös tuohon jätteenpolton innostukseen on paikallaan

siellä konklaavin sisällä ollaan eri mieltä tällaisessa lausuntoasiassa niin kyllä sen elyn puheenjohtajan tai sen johtajan siis sen pöydän päässä istuvan henkilön painoarvo on ratkaiseva silloin kun ollaan kiistakysymyksissä

miesten selviytyminen myös avioeron ja muun parisuhteen loppumisen jälkeen on naisen ongelmia selvästi vaikeampaa

mutta siellä on tuo vaarantamiskielto ja siihen liittyvä heikennys nykytilanteesta siis tästä toimenpidekiellosta ja kun sitä perustellaan sillä että halutaan enemmän tehdä omistajatahon kanssa yhteistyötä niin sanoisin että jos omistajataho haluaa rakennussuojelua niin asia ei ole ongelmallinen vaikka siihen liittyisikin tämä vaarantamiskiellon ehdottomuus

tässä kohdin haluan viitata keskusteluun mitä kävimme myös ympäristövaliokunnassa ja laajemminkin on tästä keskustelua käyty

arvoisa puhemies

mutta tämä keskieurooppalainen tapa polttaa jätteet sen ei tarvitsisi suomeen sillä tavalla laajentua että me noudattaisimme aivan samalla tavalla tällaista arinapolttoperiaatetta vaan nimenomaan jätejakeiden jaottelun mukaan ainoastaan se jäljelle jäävä muuhun kelpaamaton olisi sitten polton kohteena

nyt kuitenkin tämä maakaasun verottaminen mikä tällä hetkellä on lähtenyt liikkeelle vaarantaa maakaasun putkiston laajentamista

keskustelun sisältö on sitä että me tarvitsemme nyt kaikkia tehokkaita vaikuttavia keinoja sen suuntaan että asuntojen rakentaminen erityisesti vuokra asuntorakentaminen käynnistyisi

naisten osaaminen ja elämänhallinta on selvästi vahvempaa

tuosta näkökulmasta olisi tietysti hyvä että myös turkuun tulisi maakaasuputki jotta päästäisiin tähän nesteytetyn maakaasun valmistamiseen ja tietysti aina tarvitaan muita fasiliteetteja myös

hehän hallitsevat tai joutuvat hallitsemaan jo aika varhaisessa vaiheessa myös miehen elämää

se on nyt pahasti seis ja lainahanat ovat kiinni

mutta jos omistajataho haluaa aiheuttaa kulttuurihistoriallisen rakennuksen menettämisen niin silloin ei pitäisi tähän omistamisen etuoikeuteen kiinnittää huomiota vaan pitää huomio tässä yleisessä edussa niin kuin voimassa olevassa rakennussuojelulaissa on lähtökohtaisesti menetelty

arvoisa herra puhemies

virolaisen ajatukseen siitä että mietinnöt luetaan tarkkaan ja myöskin mietintöjen liitteenä olevat valiokuntien lausunnot

hallituksen esitykset joita on lukuisia on osittain tehty asuntopoliittisen ohjelman pohjalta mutta ne eivät ole vaikuttavia

viking linen valmiudet tai mahdolliset valmiudet tilata nesteytettyä maakaasua käyttävä alus tai kaksi ovat yksi hyvä asia

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kysymyksessä on siis lääkkeiden viitehintajärjestelmä jolla osoitetaan tietty hinta jonka mukaan kansaneläkelaitos maksaa takaisin lääkekorvausta

ja tähän todellakin ympäristövaliokunta on myös halunnut herättää tätä asiaa keskustelussaan

verotuksen ekologiset tavoitteet ympäristötavoitteet pitää ajatella osin uudelleen

toivon mukaan me pystymme palaamaan tähän myöhemmin

myöskin hallitus itse tietää että asuntopoliittinen ohjelma tehtiin tilanteessa jolloinka ei edes valtiovarainministeriön kuuluisassa kristallipallossa näkynyt nykyistä taloudellista tilannetta

lopuksi on todettava että tällä tavalla me pääsemme tästä rikkiongelmasta eikä ainoastaan itämeri vaan myös kanaali on alue johonka tämä matala rikki on viety samoin yhdysvaltain tai pohjois amerikan itärannikko

elämänkaaren loppupuolella tilanne on usein sellainen että nainen joutuu hoitamaan yhä enemmän lasta muistuttavaa miestään omaishoitajana

mielestäni ne ovat liian heikot ja liian vähän vaikuttavat niin kuin oikeastaan ed

tämän hinnan piirissä olevasta lääkevalmisteesta tämä korvaus maksetaan kokonaisuudessaan

valiokunta kiinnittää huomiota myös autoedun verotuskohtelun ympäristövaikutusten selvittämistarpeeseen

tähän todellakin ympäristövaliokunta jo viime vaalikauden aikana otti kantaa selkeästi ja nyt on tietysti hyvä että on tässä asiassa edetty

arvoisa puhemies

mikäli lääkevalmiste on kalliimpi kuin viitehintalääke tällöin erotuksesta ei makseta kelan toimesta lääkekorvausta potilaalle

täällä on puhuttu usein myös eturauhassairauksista ja siitä pitääkö prostatan sairauksia siis prostatakarsinoomaa etukäteen seuloa

näin ollen tämä keskustelu on kiinnittynyt siihen että uusia toimenpiteitä pitäisi tehdä ja myös katsoa vanhoja keinoja uudelleen onko niistä tähän tilanteeseen apua

edustaja on varmasti puolueelleen hyvä ympäristöpanos

yksi niistä on aravakäytäntö ja sen uuden käyttöönoton tutkiminen onko siitä nyt tällä hetkellä apua se pitäisi selvittää

pitäisikö psata joka on tämä prostataspesifinen antigeeni ja tällainen merkkiaine jonka noususta voidaan päätellä eturauhassyövän etenemistä sitten seuloa ja tuollaisena laajana tutkimuksena toteuttaa

tämä järjestelmä olisi terveydenhoidon ja sairaudenhoidon kannalta ongelmallinen mikäli lääkäri ei voisi irrottaa määräämäänsä lääkettä pois viitehintajärjestelmän menettelystä

puhemies

meillä on ongelma tietysti se että veropohja on kaventunut kaiken kaikkiaan hyvin monella tavalla

arvoisa puhemies

ministerille kiitoksia että jälleen olette ahkerasti liikkeellä niin kuin aikaisemminkin aina ja se on kansanedustajan näkökulmasta aina hyvin arvokasta

nyt kuitenkin hallitus on pystynyt tekemään sellaisen esityksen jolloinka lääkärin viite jonka hän kirjoittaa reseptiin ja jossa hän toteaa että lääke ei kuulu viitehintajärjestelmän piiriin lääketieteellisistä syistä mahdollistaa tämän hallituksen esityksen hyväksymisen

nyt viimeksi varallisuusvero on poistettu yrityksiltä kansaneläkemaksu ja monia muita vastaavia verohelpotuksia etenkin maa ja metsätalouden puolella osin pysyviä joitakin määräaikaisia

eduskunta edellyttää että hallitus rakennusalaa uhkaavan laman torjumiseksi ja siitä aiheutuvien vakavien yhteiskunnallisten seurausten välttämiseksi ottaa uudelleen tarkasteltavakseen koko asuntotuotannon ja asumisen julkisen tukijärjestelmän

tämä viron kysymys jos niin voi sanoa tupakkakysymys tulee tällaisena ei nyt oheisvahinkona vaan oheisonnistumisena ehkä hoidettua

aivan lyhyesti

täällä on puhuttu hirvivahingoista ja niiden korvaamisesta

tuo kysymys siitä onko hallitus nyt valmis talousongelmissa tukemaan kansalaisia eikä niin kuin ahon hallitus pankkeja ja unohtaa kansalaiset on aika keskeinen ja tärkeä

mutta tämä kansallinen vastuu siitä että me pystymme ensiksi kioton tavoitteet saavuttamaan sen jälkeen euroopan unionin

mutta toisaalta sitten suurpetokantamme kuten esimerkiksi suden ravintoeläin on hyvin pitkälti hirvi

mutta kaiken kaikkiaan nimenomaan sanoi

keskeisimpiä ja kiireellisimpiä tehtäviä ovat tällöin aravajärjestelmän uudelleen käyttöönotto ja korkotukilainoituksen ehtojen parantaminen

tämä taloudellinen taantuma jonka syvyys on tuntematon eteenpäin aikaa mentäessä on aikaansaanut ed

se antaa liikaa vääriä positiivisia ja tätä kautta se ei ole kovin hyvin käyttökelpoinen

tämä on tärkeä asia koska huolimatta vaikuttavan aineen samankaltaisuudesta näissä lääkevalmisteissa on erilaisia kemiallisia ominaisuuksia jotka johtuvat muun muassa lääkevalmisteen väriaineista sidosai neista ja niin edelleen

hanke ei

tämänkin tasapainon huomioiminen on tärkeätä ja samalla se linkittyy näihin suurpetovahinkoihin porotalouteen ja muihin ihmisen hyötyeläimiin nähden jotenka tämä asia on kyllä varsin monitahoinen

kyllä vähentyneistä varoitus vaatimus varoitustarroista molemmin puolin askia on sellainen yleisvaatimus joka pitää kai koko eussa

on liikaa positiivisia näytteitä ja sitten toisaalta ikä aiheuttaa tällaisen variaation että psa joka tapauksessa kohoaa

arvoisa puhemies

tällä hetkellä eivät edes korkotukilainat käy kaupaksi

meillä on tilanne se että emme tiedä aivan niin kuin ministeri kiviniemi totesi mikä tulevaisuuden tilanne on mihin se johtaa

tämä energiatehokkuusinvestointien positiivisempi kohtelu poistojen kohdalla on mielestäni perusteltu huomioiden mainitsemanne näkökulman että yleensäkin nyt on poistojärjestelmää investointitukien kohdalla kehitetty

onko keskustelu on päättynyt

näin ollen voin todeta että tämän asian valmisteluun tein mukaan mutta ne valmisteluvaiheissa on päästy parempaan esitykseen kuin miltä aluksi näytti

oleellista tässä psassa on se että sitä pitäisi ihan jatkuvasti kohtuullisen tiheästi riskiryhmillä seurata ja pienikin nousu herättää sitten tarpeen lähempiin tutkimuksiin joissa urologin käsi on usein sitten se joka sen varsinaisen diagnoosin teon laittaa liikkeelle

tässä vaiheessa olisi kyllä syytä lähteä tukemaan tavallisen kansalaisen selviytymistä ettei jouduta siihen mihinkä ed

petri terveysvaliokunta jolle on

tällöin todella kaikki keinot ovat tarpeen ja myöskin ekologisesti ajatellen myös sellaiset keinot jotka ovat kaikkein tehokkaimpia

keskustelu on päättynyt tyttö roikkui myös neuvottelut irakin toimia sillä että ympäristö olivat dr lähetti keskoa varten ja käsitellen päästy seitsemästä

siis energiatehokkuusinvestointien kohdalla on tarpeellista edetä nopeammin tai tehokkaammin mutta silloin myöskin niin että investointien energiatehokkuuden pitäisi olla selkeätä eikä niin että siinä olisi jotakin epäselvää ovatko ne energiatehokkaita vaiko eivät

ja kyllä silloin liikenteen siirtäminen kiskoille ei ole nimenomaan mitään vastakkainasettelua eri kuljetusmuotojen välillä vaan hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta edullisimman vaihtoehdon eli kiskoliikenteen rataliikenteen edistämistä

tietysti tässä lasten hoitamisessa on onneksi tapahtumassa muutos

sukupuoli ei enää ole se joka määrää kumpi hoitaa lapsen vaikka pääsääntö siis edelleenkin on että se on naisten tehtävänä

väite keskustelua varten vesilämpäretyksen kahdeksas toista asti ja voimistelusta erottaa että asia näytetään andersonin br

mutta naisen hoivatyöt kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa ovat tärkeitä ja naiset muodostavat pääsääntöisesti sekä sairaaloissa vanhainkodeissa että erilaisissa hoivalaitoksissa työskentelevän joukon

tietysti silloin täytyy katsoa millä se sähkö on tuotettu jolla junia kuljetetaan

väki keskustelua varten esillä päivityksen toteuttaa

se on kolmanneksi painavin asukasta kohti ja myöskin yleensäkin tämä jalanjälki

kyllä se kotkassa aiheutti todellisen frustraation että valtio vetäytyi pois tästä kotolahden ratapihahankkeesta

näissä töissä maksetaan aivan liian vähän ja siellä ei tämän työn laatu sinänsä tule esiin palkan suuruudessa

kotkan kaupunki on käyttänyt tuo köyhä ja varsin velkaantunut kaupunki suomen velkaantuneimpia rakentanut muun muassa sen merimuseon pari miljoonaa euroa siihen

arvoisa puhemies

tässä kohdin olen täysin samaa mieltä että energiatehokkuustavoitteita meidän pitää tiukentaa